meillä on kyllä paljon jo tällä hetkellä eräällä lailla väärinkäyttöä lääkkeissä ja sitten ei välttämättä edes tiedetä että joku ihan sellainen mitä nyt joissain maissa on ehkä tuolla kaupoissa saattaa aiheuttaa kuitenkin jollekin ihmiselle hyvin vaaratilanteen joidenkin muitten lääkkeitten kanssa yhdistettynä ja sitä neuvontaa ei kyllä sitten noista marketeista saa

pitää muistaa että toimeentulotuen perusosaa voi alentaa jo tällä hetkellä määrätyistä syistä ja siellä on ihan samat perusteet nimenomaan sen työttömyyspäivärahan eväämiseen ihan samat perusteet

haluatteko käyttää puheenvuoron

tehohoitokapasiteetti näyttää siltä että se riittää kyllä mutta jokaisen sairaanhoitopiirin on pohdittava sitä miten sitten ennakoidaan mahdollisesti pahempaa tilannetta

olkaa hyvä

valtionosuuksia tulee lisää ja kehittämistä ei tietenkään estetä mutta ainakaan minun puoleltani mitään sellaista lainsäädäntöä ei tuoda joka nyt lisäisi kuntien velvoitteita

arvoisa herra puhemies

silloin aikoinansa viime kaudella kun tätä esittelin tässä samassa tilassa nimesinkin sen lex palotieksi juuri kunnianosoitukseksi leena palotielle joka voi sanoa viimeisillä voimillaan puolusti nimenomaan tätä lakia

arvoisa herra puhemies

tehdään niin että otetaan sellainen pieni debattikierros tässä elikkä jos haluatte varata puheenvuoroja niin v painikkeella ja nousemalla seisomaan edustaja mäkisalo ropponen oli siellä ensimmäisen olkaa hyvä

meillä on mahdollisuus respiraattoreita hengityskoneita siirtää paikasta toiseen jos tarve niin vaatii ja myöskin hyvällä ennakoinnilla ja tämän tyyppisellä voidaan hyvä tulos saavuttaa

tässä on vielä se hyvä puoli että sosiaalityöntekijöiden on laadittava suunnitelma miten saadaan elämä raiteilleen tämän henkilön kohdalla

tärkeää on myöskin se että kunnat varaavat riittävästi rahaa omaishoidon tukeen koska tällä hetkellä omaishoitajat ovat eriarvoisessa asemassa myös siitä syystä että kunnat varaavat eri määrän rahaa

kiitoksia

se mitä me olemme nyt tekemässä fimean suunnasta on se että mietimme olisivatko jotkut näistä reseptilääkkeistä siirrettävissä käsikauppalääkkeiksi

arvoisa herra puhemies

kun on kysymys ihmisen yksityisyydensuojasta ja tällaisista vaitiolovelvollisuuksiin liittyvistä asioista ja tutkimuskäytöstä niin siinä menee jonkin aikaa

aivan niin kuin täällä edustaja toivakka totesi hän on itse myöskin tehnyt esityksiä erilaisista joustavoittamismahdollisuuksista ja kaikkia näitä erilaisia esityksiä mitä on tehty nyt tarkastellaan

valiokunta toteaa myös että perustettavasta valtion osakeyhtiöstä tulee lakisääteinen osa metsähallitus konsernia minkä vuoksi yhtiön osakkeita ei myydä

ja tietysti yksi hankala juttu oli se että tulivat nämä vaalit koska tämä lakiesityshän oli jo täällä eduskunnassa mutta valitettavasti perustuslakivaliokunta ei ehtinyt sitten sitä lausuntoansa antaa ja siitä syystä se tänne jäi

arvoisa herra puhemies

todellakin tätä vakuutuslääkärien ja hoitavien lääkärien lausuntojen ristiriitaisuutta tai sitä että niissä on erilaisia tulkintoja asiasta on tarkoitus läpivalaista

pyrkimys on että näitä omavastuuosuuksia ei tarvitsisi matkakorvauksissa enää nostaa mutta tämä asia on vielä kesken

myönnän vielä kaksi puheenvuoroa ja sitten ministerille vastauspuheenvuoron koska joudumme keskeyttämään ja nämä kaksi henkilöä ovat edustaja mattila ja edustaja niinistö

arvoisa puhemies

tätä on kuitenkin nyt sitten tämä hallitus halunnut jatkaa ja se kirjattiin ihan sinne hallitusohjelmaan että biopankkilaki annetaan ja että siitä valvonnasta vastaa valvira

annettavassa laissa säädettäisiin valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa käyvästä vastikkeesta osakeyhtiölle metsähallituksen hallintaan osoitettuun tai myöhemmin osoitettavaan tuottovaateen alaiseen maa ja vesiomaisuuteen kohdistuva siirtokelvoton oikeus muun muassa metsätalouden harjoittamiseen siis siirtokelvoton oikeus

nämä kaikki pitää katsoa nyt

mutta kyllä yksi sellainen tärkeä asia nyt on muistettava että vakuutuslääkärien tehtävä on arvioida sitä onko tämä henkilö työkykyinen siis yleensä työkykyinen ja hoitavan lääkärin tehtävä on arvioida onko tämä henkilö työkykyinen siihen työhön mistä hän on tullut hakemaan esimerkiksi sairauslomaa tai esittämään niitä työkyvyttömyyden syitä

siis kaiken kaikkiaan kun on seurattu tautiin sairastuneitten määrää ja sitä kehen se erityisesti iskee niin näyttää siltä että ikääntyneempi väestö ei sairastu tähän vauhtiin

mutta se tarkoittaa sitä että se ei missään nimessä mene fimean lakisääteisten tehtävien ylitse koska siellä hallitusohjelmassa on myös todettu että fimean lakisääteiset tehtävät on ja pysyy

toinen pääsyy reumasäätiön sairaalan konkurssiin oli se ettei se pärjännyt kansaneläkelaitoksen kuntoutuksen kilpailutuksessa

mä että ei tautiin niin herkästi

on aivan totta että pelkällä pykälämuutoksella ei pystytä nostamaan eläkeikää mutta sitä pystytään nostamaan muun muassa sillä että palvelut pelaavat

elikkä kun on kysymys täysin uudesta laista niin siinä nämä tehtävät on nyt sitten keskitetty valviraan ottaen huomioon fimean lakisääteiset tehtävät

muut yksityiset tuottajat kuntouttavat aikaisempaa suuremman osan kansaneläkelaitoksen kuntoutettavista

kun niillä lääkäreillä nyt on kaksi erilaista tehtävää niin siinä sitten sattuu tällaisia mitä edustaja juvonen totesi mutta jotta niitä tör mäyksiä ei tulisi niin paljon kuin tällä hetkellä on eivätkä ihmiset kokisi tulleensa epäoikeudenmukaisesti kohdelluiksi niin me haluamme tätä nimenomaan läpivalaista lisäämällä sitä suullista kuuntelua ja sitä suullista tiedoksiantoa mutta sitten myöskin sitä että ne perustelut olisivat sel keämmät ja myöskin että se olisi nimenomaan tällainen moniammatillinen tiimi joka arvioisi tätä henkilön tilannetta

tällä lailla ei siirretä resursseja fimealta valviraan ei missään nimessä ja tässä nimenomaan halutaan tukea sitä yhteistyötä asiantuntijoiden välillä

tällä hetkellä me voimme olla ylpeitä siitä että meillä on aivan loistava työterveyshuolto sitä on täälläkin salissa kehuttu moneen kertaan mutta tämä tilanne tuo haasteita myös työterveyshuollolle

arvoisa rouva puhemies

ohjeeni on

odotan myöskin sitä voisiko kela jollain lailla tulla nyt avuksi tässä tilanteessa kun kelalla on mahdollisuus ostaa näitä palveluja

jos on riskiryhmä niin ilman muuta siihen rokottamiseen kannattaa suhtautua myönteisesti ja sitten jos tulee sen tyyppisiä oireita vakavia oireita ja tuntuu että on huono kunto niin aina kannattaa ennemmin soittaa ja kysyä tai lähteä käymään terveyskeskuksessa kuin jättää sinne menemättä

arvoisa herra puhemies

tämä tuo myös ikäjohtamiselle eli jokaiselle johtajalle esimiehelle haastetta

arvoisa puhemies

en ole valitettavasti ministeri hyssälän kanssa vielä pystynyt tästä puhumaan ministeri hyssälä on poissa mutta onko nyt esimerkiksi kelan joka pystyy ostamaan palveluja ja myöskin sitten maanantain valtuuskunnan kokouksessa käyttää suurinta äänimääräänsä mahdollisuus siellä jotenkin sitten pitkittää tätä tilannetta että me saamme paremmin selvää siitä mitä se kaksi miljoonaa auttaisi ja kuinka pitkälle se riittäisi

myöskin työttömien ja niiden jotka ovat esimerkiksi osatyökykyisiä terveydenhuollon tulee pelata ja myöskin siinä meillä on haastetta että perusterveydenhuolto saadaan toimimaan niille jotka eivät ole työterveyshuollon piirissä

kun valtion toimintoja yhtiöitettäessä yhtiön kotipaikasta ei ole säädetty yhtiölaissa valiokunta edellyttää että hallitus ryhtyy tarpeellisiin toimiin perustettavan yhtiön kotipaikan sijoittamiseksi rovaniemelle

tässä pitää olla todellakin tarkka että ei liian radikaalisti tätä tehdä ja siitä meillä on kyllä ihan ymmärrys että näin ei pidä tehdä mitä nyt kuvailitte

eli me haluamme näillä yksityiskohtaisilla perusteluilla myöskin varmistaa sen että ei tule päällekkäisyyksiä eikä valvira polkaise sellaista toimintaa nyt käyntiin mitä fimeassa jo tehdään

suunnitelmassa esitettiin sosiaali ja terveysministeriölle muun muassa lainsäädäntömuutosta jossa reumapotilaille annettaisiin mahdollisuus valita vapaasti hoitopaikkansa reumasairaalasta eli yksityiseltä sektorilta julkisin varoin

lausumaehdotus

nyt esimerkiksi harvoin otetaan lapset huomioon jos esimerkiksi äiti tai isä sairastaa ja meillä on ihan lainsäädännössä nyt kiinnitetty tähän huomiota eli sen lapsen huomioon ottamiseen tilanteessa jossa on mielenter veysongelmia

li andersson saa puheenvuoron vielä ennen kuin tämä lopetetaan koska nyt vasemmistoliitto olisi jäänyt ilman puheenvuoroa ja koska useat edustajat joutuvat tässä tauolla ehkä lähtemään

ja nyt me olemme ihan loppumetreille asti fimean kanssa yhdessä keskustelleet peruspalveluministeri ja allekirjoittanut tämä on meidän yhteinen tahtomme

ja siellä nyt niitä pullonkauloja ovat nimenomaan lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut avopalvelut mutta myöskin ikäihmisten mielenterveysongelmien huomioiminen eli sen erottaminen mikä on dementiaa mikä on mielenterveysongelmaa ja niin edelleen

on todella näin että korkeakouluopiskelijat ovat eriarvoisessa asemassa riippuen siitä ovatko he tiedekorkeakoulussa tai ammattikorkeakoulussa

arvoisa puhemies

siis edustaja niinistö ja edustaja andersson mutta sitten mennään ministerin vastaukseen ja sitten mennään kipin kapin sinne suureen valiokuntaan

haluan kiittää tässä yhteydessä pitkästä käsittelystä kaikkia mahdollisia tahoja asiantuntijoita kaikkia valiokuntia siitä yhteistyöstä jota olemme tässä talossa tehneet

mutta myöskin sitä osaamista täytyy löytyä sieltä kaikilta

sitä nyt tällä laatimallamme asetuksella tullaan korjaamaan

itse olen sitä mieltä että kaikilla sosiaali ja terveydenhuollon henkilöillä tulee olla osaamista myös mielenterveyden hoitamiseen ja myös vanhustenhuollossa toimivilla erityisesti

olemme myöskin havainneet sen että eduskunta toimii erittäin joustavasti silloin kun sen joustamisen tarvetta on niin että me saamme perustuslain mukaista toimintaa ja tässä haluan aivan erityiskiitokset antaa perustuslakivaliokunnalle tästä työstä

näistä syistä hallituksen mielestä yksityisen reumasäätiön sairaalan tukeminen erillisellä määrärahalla verovaroista ei ollut tarkoituksenmukaista

nimittäin kuten hallitusohjelmaneuvotteluissa sovimme meillähän on tällainen kaikkia ministeriöitä koordinoiva nuorten syrjäytymistä estävä ohjelma joka sen lisäksi että meillä on nuorisotakuu koordinoi tätä kaikkea muuta toimintaa

tuossa äsken kysyttiin tästä tietosuojasta ja monta kertaahan on niin että tietosuoja estää joitain toimintoja mutta ei mikään laki estä välittämistä eikä auttamista

se on erittäin merkittävä työ siihen että me saamme aikaiseksi meitä kaikkia tyydyttävää tai ainakin riittävää enemmistöä tyydyttävää lainsäädäntöä ja ennen kaikkea että se on perustuslain mukaista

jihuu

reumasäätiön sairaalan suunnitelma ei sisältänyt sellaisia elementtejä että niiden perusteella olisi voinut myöntää avustusta

meillähän on paljon muitakin toimia kuin mitä tässä nyt on lueteltu ja mitä nuorisotakuun piiriin kuuluu nuorten syrjäytymisen estämiseksi

käydään noin tunnin mittainen debattikeskustelu tässä nyt alkuun koska luulen että näitä kysymyksiä ministerille täältä tulee

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

muissa maissa sitä ei ole

valitettavasti meillä ei ole sellaista lainsäädäntöä nyt tekeillä että me lisäisimme näitä vapaapäiviä nimenomaan lakisääteisiä vapaapäiviä mutta me laitamme valtavasti energiaa siihen että ne nyt lakisääteiset vapaapäivät voitaisiin pitää

me olemme vakuuttuneita siitä että kun kaikki nuoret eivät pysty menemään sinne kouluun eivät pysty menemään ottamaan sitä työpaikkaa vastaan juuri siitä syystä että heillä saattaa olla mielenterveysongelmia päihdeongelmia niin tämä kuntoutus nimenomaan auttaisi heitä tässä arjen hallinnassa ja olisi sosiaalista kuntoutusta lääkinnällistä kuntoutusta ja myös ihan ammatillista kuntoutusta

aivan totta meillä työterveyshuolto toimii hieman eri tavalla eri alueilla riippuen myöskin lääkärien saatavuudesta ja niin edelleen

kansaneläkelaitos on julkisoikeudellinen laitos joka on päätöksenteossaan itsenäinen ja jota valvovat eduskunnan valitsemat valtuutetut

mielestäni se että nyt tässä politiikkariihessä päätettiin että esimerkiksi paras hanke kiinnittää nyt erityistä huomiota myös palveluihin on aivan valtavan hyvä asia

kuten edustaja totesi niin sekään ei ole kunnissa ihan yksinkertaista

otetaan tähän muutama vastauspuheenvuoro

nyt olemme kehittäneet juuri siihen tätä perhehoitolainsäädäntöä eli perhehoitolakia muuttamalla me pystyisimme saamaan sinne kotiin sen sijaishoitajan ja myöskin sitten lisäämään perhehoitoa niin ettei aina tarvitsisi viedä laitokseen tätä omaistaan

kansaneläkelaitos on lisäksi osallistunut reumasäätiön peruspääoman muodostamiseen ja on siten sen perustajayhteisö

nämä palvelumaksut jotka ovat terveyskeskuksissa ja nyt sitten sairaanhoitajille myöskin eivät ole diagnoosikohtaisia vaan ne ovat käyntikertakohtaisia

hallitusohjelmassa lukee että luodaan ikäihmisille palvelu ja neuvontakeskus tai toisin päin neuvonta ja palvelukeskusverkosto ja sitä me olemme juuri siellä tekemässä

täällä puhuttiin tästä ikäihmisten lääkehoidosta

kansaneläkelaitoksella ei ole oikeutta saada tietoja säätiön hallinnosta ja toiminnasta eikä se voi tämän takia puuttua säätiön toimintaan

meillähän on fimea tehnyt ihan tällaisen verkoston jossa on eri puolilta suomea hoitavia henkilöitä mutta myös lääkealan ihmisiä jotka muodostaa tällaisen verkoston että hän miettivät sitä mitä voidaan tehdä että näitä tällaisia kauheita valtavia lääkearsenaaleja ikäihmisiltä saataisiin vähennettyä

sen lisäksi meillä koulutetaan lääkealan asiantuntijoita farmasisteja sellaisiksi henkilöiksi jotka tekisivät tällaisia kokonaisvaltaisia lääkehoidon arviointeja

te totesitte että on jäänyt paljon tekemättä mutta onpa saatu jotain aikaan